voi kun tuo käytännönläheinen ongelmanratkaisukyky leviäisi nopeasti tähän saliin työmarkkinajärjestöjen pöytään ja laajemmin koko yhteiskuntaan

neljänneksi sujuvoitetaan lupa ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus

siihen työmarkkinajärjestöt yrittävät parhaillaan löytää sopua

arvoisa puhemies

meillä löytyy digitalisoinnin kautta digitaalisten palvelujen kautta myöskin uusia liikennetoimintamahdollisuuksia mitä kautta näitä investointeja voidaan rahoittaa

ahvenanmaahan toimii jo tältä pohjalta

kokoomuksen eduskuntaryhmä kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä keskustan eduskuntaryhmä perussuomalaisten eduskuntaryhmä vihreä eduskuntaryhmä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa

kuten olemme nähneet markkinat ovat reagoineet äänestyksen tulokseen vahvasti ja selkeyttä kaivataan erityisesti tässä mielessä

emme voi enää jatkaa tällä tiellä

omistajuudelle ei ole ollut visiota eikä valtion yhtiöomistuksella ole ollut omistajan määrittelemää kehityspolkua

meidän on varauduttava siihen että maailman kehityshaasteisiin liittyvät megatrendit ja niiden kerrannaisvaikutukset vaikuttavat ulkopolitiikkaamme tulevina vuosina monin tavoin

viidenneksi viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan esimerkiksi ennakkoneuvontamenettelyllä

yksi on koulutustoiminta irakin erbilissä toinen on unifil toiminnan jatkaminen libanonissa ehkä sen laajentaminen ja kolmas on sitten jo toteutunut eli puolustusvoimat on antanut lentotunteja kuljetuskalustolle

arvoisa puhemies

reformiministeriryhmän linjauksen perusteella kesäkuussa valmistuvat julkisesti keskusteltavaksi ja lausuntokierrokselle järjestämislaki maakuntalaki maakuntien rahoituslaki kuntien valtionosuuslaki ja voimaanpanolaki

lisäksi toteutamme reformeja kuten eläke ja sote uudistuksen karsimme kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä uudistamme alue ja keskushallintoa

kyllä yhteiskuntasopimuksesta puhuin voimallisesti ennen vaaleja myöskin ja hallitustunnusteluvaiheessa jo ensimmäinen yritys oli yhteiskuntasopimuksesta

kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntija arviot ovat antaneet tukensa hallituksen sopeutustoimien mitoitukselle ja ajoitukselle

minusta keskeisin muutos tässä luottoluokittajien arvioinnissa oli heidän epäilyksensä hallituksen kyvystä viedä uudistuksia ja reformeja eteenpäin

meillä löytyy myöskin luonnollisia malleja esimerkiksi siltayhteyksien rahoittamiseksi korvaamaan nykyisiä lossiyhteyksiä joissa maksajana voi olla se tulevaisuuden elinkaari ja ne kustannukset mitä yhteiskunnalla olisi siitä joka tapauksessa ollut

valmistautukaamme kunnolla uudistusten tekemiseen

omistuksen laajentaminen on käytännössä tapahtunut pakon sanelemana ja valtio omistajuuden myynnit sekä tuotot on käytetty budjetin paikkaamiseksi

arvoisa puhemies

jos ei sitä ratkaisua synny neuvottelemalla niin sitten hallituksen täytyy edetä omilla käytettävissä olevilla keinoilla

tämän ja edellisen hallituksen listalla oli esimerkiksi kuntien tehtävien karsiminen miljardilla eurolla

sen jälkeen olemme yrittäneet sitä kesän aikana ja syksyllä ja nyt sitten työmarkkinajärjestöjen kesken kahdesta tää menee vielä että kahdenvälisissä ja kahdestaan kaksikannassa vielä neljäs yritys että ei tässä kyllä yrittämisen puutteesta voida syyttää

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

suomen ulko ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut

hallitus on sitoutunut siihen että eu säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta esimerkiksi kilpailukykyä haittaavasta lisäsääntelystä

kunnat ovat jatkossakin hyvinvointiyhteiskunnan pohja

suomen näkymien arvioitiin olevan muuten kohtuullisen vakaita mutta arviossa varoitettiin että luottoluokitus voi jopa pudota lisää mikäli poliitikot eivät pysty viemään uudistuksia eteenpäin

mahdollisesti tarvitaan erityisajan järjestelyjä mikäli erosopimus ja uuden suhteen määrittelevä sopimus eivät tule samanaikaisesti voimaan

kriisinhallintaan osallistumista valmistellaan parasta aikaa ja se tulee vaatimaan sotilaallisen kriisinhallintalain mukaisesti selontekomenettelyn käsittelyn ja tämä antaa sopivan tilaisuuden käydä laajempi keskustelu tästä aiheesta

tähän tarvitaan muutos

kyllä suomessakin on edelleenkin harmaata taloutta

kärkihankerahoituksella ei paikata budjettileikkauksia

maailman tapahtumat heijastuvat kotimaiseen tilanteeseen tällä hetkellä poikkeuksellisen merkittävällä tavalla

omistajaohjauksen puolesta korostetaan koko ajan että hyvää työnantajapolitiikkaa vastuullista politiikkaa sopimuksia täytyy noudattaa mutta meidän täytyy myöskin ymmärtää se että ala on todella suurissa vaikeuksissa ja haasteissa

kärkihankkeilla ajetaan eteenpäin laaja alaisia uudistuksia palautetaan säädösympäristöön ketteryyttä lisätään kilpailua ja edistetään digitaalisen palveluliiketoiminnan läpimurtoja

tätä keskustelua kannattaa käydä nyt hyvin avoimesti uudistushenkisesti ilman pelkoa ja näitä sanoja jotka täällä vilisevät koko ajan

valtion taseen saaminen töihin ei tarkoita minulle budjetin tilkitsemistä tai omaisuuden laittamista lihoiksi

kyllä lait ovat pakottavia aina

minulta jäi edellisen kysymyksen loppuosa vastaamatta ja käytän loppuosan siihen eli ilman muuta meidän lähtökohtanamme on myöskin se että toteutetaan tämä toinen osa tästä sopimuksesta eli se että hallituksen ei tarvitse turvautua tähän lisäsäästöpakettiin ja jopa voidaan toteuttaa nämä veronkevennykset

odotan että siitä työstä ehdotuksia satelee vastuulliselle ministerille niin oppositiosta kuin hallitusryhmistäkin

lisäksi tarvitsemme maltillisia palkkaratkaisuja ja viimeinen kolmannes tavoitteesta jää yrityksissä ja yhteisöissä tehtävän tuottavuuden parantamistoimien varaan

se että sopimukseen ei ole päästy ehkä johtuu siitä että tämä on myöskin ensimmäinen kerta euroon liittymisen jälkeen kun keskustellaan siitä tilanteesta että työehtoja joiltakin osin pitäisi huonontaa koska taloudellinen tilanne on se mikä on

neuvoston ehdotus

tämä on ehdottomasti tärkeä asia ja tärkeimpiä asioita hallituksen agendalla

eun on tavoiteltava nykyistä parempaa ja kevyempää sääntelyä

se tarkoittaa nykyisen omistuksen aktivoimista ja uuden taloudellisen aktiviteetin ja työpaikkojen synnyttämistä

olen lähestynyt postia juuri tässä kysymyksessä että loukataanko tässä kansainvälisiä sopimuksia ja olen sieltä työnantajalta saanut vastauksen että ei loukata

valtion omistajapolitiikan ensisijainen tavoite on kasvun ja työllisyyden sekä kotimaisen omistajuuden edistäminen

myöskään sote uudistus ei synny itsestään sekin on meidän yhteinen harjoituksemme

arvoisa puhemies

on myönteistä että useissa maakunnissa valmistaudutaan muutoksen käytännön toimeenpanoon jo etuajassa

keskustelimme maahanmuuton kansallisista tilannekuvista ja ajankohtaisen tilanteen eurooppalaisista ratkaisuista

eduskunnan seuraava ei syntynyt

yritimme tätä yhteiskuntasopimusta hallitustunnusteluvaiheessa ensimmäisen kerran silloin toki aika oli vain noin kahdeksan vuorokautta

euroopan unionia ei ole rakennettu tällaista päivää varten

aloitimme viime kaudella se on kesken

suomi on hyvin aktiivinen ykssa ja myöskin pakolaisvirran juurisyiden torjunnassa

kaikkien työelämän osapuolten panosta tarvitaan näissä talkoissa

valtion omistajuuden pitää olla perusteltavissa strategisella intressillä yhteiskunnallisella erityistehtävällä elinkeinorakenteen uudistumisella tai sinivalkoisen omistajuuden puolustamisella

arvoisa puhemies

silloin kun euroon aikoinaan liityttiin vakuutettiin myöskin työmarkkinajärjestöjen puolesta että löytyy sopeutumiskykyä siihen tilanteeseen jossa normaalisti ehkä käytettäisiin devalvaation keinoja

erityisesti kokoomuksen edustajien toimesta on voimakkaasti kritisoitu yhdessä linjattua sote uudistusta

sitä mikä tämän paketin koko kokonaisuus ja lopputulos on arvioidaan yhdessä kesäkuussa kun nähdään mitä tässä tässä ei liittokohtaisissa sopivaksi sitä saada näihin liittokohtaisiin sopimuksiin sitten saadaan todellisuudessa sisään

työttömien määrä lisääntyi viime kaudella sadallatuhannella ja me aiomme tällä hallituskaudella tehdä tälle selkeän käänteen toiseen suuntaan

uudistuksen keskiössä on ihminen

samalla keskustelimme kuitenkin myös syyrian sodasta ja isilin terrorista

tarvitaan toimia sinne työurien alkupäähän koulutukseen ennen kaikkea siihen keskelle johtamiseen mutta tarvitaan myöskin toimia työurien jatkamiseksi sieltä loppupäästä

myös suomessa panostetaan jatkossa enemmän omien vaikutusarvioiden tekemiseen

valtion omistamisesta on tehtävä yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline

olemme juuri tehneet euroopan yhteisössä yhteisiä päätöksiä esimerkiksi afrikan maiden trust rahastoon osallistumisesta

sote linjausten lähtökohtana on perustason palvelujen saatavuus ja katkeamaton hoitoketju eli integraation toteuttaminen

eu ja britannia tarvitsevat aina toisiaan ja suhteesta halutaan tasapainoinen ja niin läheinen kuin mahdollista

nyt teimme pohjustustyötä koko kesäkuun jatkoimme koko elokuun ja oikeastaan emme päässeet tätä tavoitetta pidemmälle

olemme menettäneet ketteryytemme liialliseksi kasvaneella sääntelyllä ja hallinnoinnilla

hallituksen kantaa muodostettaessa on tiedettävä mitä päätökset merkitsevät konkreettisesti suomalaisten hyvinvoinnin ja yritysten toimintaedellytysten kannalta

olemme tehneet lupaamamme muutoksen

hallituksen päätoimi työllisyyskehityksen kääntämiseksi on yhteiskuntasopimus joka on erittäin hyvässä mallissa nyt

tämän vaikean taloudellisen jakson aikana on viimeistään korostunut kasvollisen suomalaisen omistajuuden merkitys